kevyen liikenteen tarpeisiin viitataan myös liikennevaliokunnan mietinnön kannanotossa

arvoisa puhemies

suomen kaltaiselle euroopan laitamilla sijaitsevalle valtiolle tämä asettaa haasteita

kun emme halua eristäytyä pohjoiseen suomen raideyhteyksien kehittäminen keski eurooppaa kohti on otettava myös liikennepolitiikan keskiöön

lopuksi arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse olen sitä mieltä että tulevaisuudessa puolustusvoimien budjetti ei voi vain automaattisesti kasvaa samalla kun ollaan tilanteessa jossa kestävyysvajetta paikataan muilla sektoreilla ehkä tulevaisuudessa vaikeillakin päätöksillä

vihreät esitteli tänä syksynä oman mallinsa valikoivammasta asevelvollisuudesta ja myös koulutuksen ja palveluskelpoisuusluokitusten rukkaamista paremmin vastaamaan nykyajan uhkia ja nykyajan koulutustarpeita

sanon senkin vielä että monessa muussa euroopan maassa on jo tehty näitä järkeistämistoimia ja on myös leikattu vaikeassa taloustilanteessa puolustusbudjetteja joten suomen puolustusvoimat on sikäli saanut ihan hyvin porskuttaa näinkin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

toteaisin jatkosta että seuraavalla hallituskaudella varmasti tulemme hyvin rankkojenkin rakenteellisten uudistusten eteen

tätä keskustelua mitä julkisuudessa on käyty en halua siirtää yli seuraavan vaalikauden niitä käytännöllisiä tosiasiallisia toimenpiteitä esimerkiksi varuskuntaverkon suhteen vaan ne puhemies sulki puhujan mikrofonin koska puheaika ylittyi

arvoisa puhemies

tämän hallituksen toimet kuten perusturvauudistuksien indeksiin sitominen kunnallisveron perusvähennyksen nosto minimivanhempainrahan nosto työmarkkinatuen tasolle ja opintotuen korotus ja muut perusturvaa vahvistavat toimet ovat kuitenkin lyöneet jarruja köyhyyden lisääntymiselle

sosiaaliturva ei ole vieläkään kohtuullisella tasolla

nuoruus on elämänvaihe jossa apua ei voi odottaa kauan

erityisesti yksinhuoltajaperheet ovat vaikeassa asemassa

viime vuosina tehdyt pienimpien äitiys isyys ja vanhempainrahojen korotukset lapsilisien sitominen indeksiin ja tasokorotus kolmannesta lapsesta lähtien yksinhuoltajan lapsilisän korotus ja kotihoidon tuen korotus ovat merkittäviä mutta eivät vielä riittäviä parannuksia köyhyyden ja sen periytymisen ehkäisemiseksi

vihreiden ratkaisu riittävään perusturvaan on perustulon käyttöönotto

esimerkiksi kokoomus on tuonut suorasukaisesti julki tuloeroja kasvattavan verolinjansa

arvoisa puhemies

samaan aikaan pienten tulojen verotusta on oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden nimissä edelleen kevennettävä

arvoisa puhemies

mielestäni nyt on relevanttia puhua siitä mikä on jäänyt tältä hallitukselta kesken mutta itselläni ei ole mitään hävettävää ainakaan verrattaessa edellisen hallituksen perusturvan nostamiseen

tämä hallitus on kuten on tullut monta kertaa tänään tässä salissa ilmi nostanut perusturvaa enemmän kuin edellinen hallitus

arvoisa puhemies

yksi erityinen asia mistä haluaisin antaa kiitosta ministeri vapaavuorelle ja hallitukselle on pitkäaikaisasunnottomuuden tosiasiallinen kääntyminen laskuun

tätä hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on toteutettu menestyksekkäästi ja asuntolapaikkoja on tosiaankin saatu lisää

mutta erityisesti nyt viime aikoina viime vuonna nuorten asunnottomuudessa tämmöisessä lyhytaikaisessa asunnottomuudessa on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan

osana tätä hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa on myös tämmöinen nuorten kansallisen tuetun asumisen hanke

olisinkin kysynyt onko sen puitteissa mahdollista tehdä vielä tällä hallituskaudella joitain lisätoimenpiteitä että tämä nuorten asunnottomuus ei pääse riistäytymään käsistä

arvoisa puhemies

erityisesti yhdysvalloissa on harjoitettu poliitikkojen suostumuksella keskuspankissa ja valtiovarainministeriössä politiikkaa joka on suosinut finanssiyritysten etua

aiempi kokemus on osoittanut että markkinoilla toimivien sijoittajien lyhytnäköinen voitontavoittelu ei tule johtamaan vastuulliseen käyttäytymiseen tulevaisuudessakaan

eduskunnan käydessä tätä vuoden tärkeintä valtiontaloutta koskevaa keskustelua ei meillä ole mahdollisuutta kohtuullisella varmuudelle arvata mitä tulevaisuus tuo tullessaan

totta maailmantalous koettelee myös ja erityisesti kehitysmaita

kun ministeri katainen totesi että meillä ei ole varsinaisesti hätää koska olemme hoitaneet hommamme erinomaisesti tulee mieleen yksi asia jota suomessa ei ole hoidettu erinomaisesti vaikka edellytykset siihen olisi

muuten hallituksen talousarvioesityksessä on paljon asioita joista voi olla tyytyväinen

vuosien hidastelun jälkeen on myös odotettavissa että tuulivoimaloiden rakentaminen lähtee vahvaan kasvuun

arvoisa puhemies

täydellisiä budjetteja meistä kukaan ei tule koskaan näkemään mutta nämä epävarmat tämänhetkiset talousnäkymät huomioiden mielestäni eduskunnalle on tuotu tällä hetkellä budjetti jonka kanssa ei ole mitenkään mahdotonta elää

vaalirahoituksen avoimuus on ollut vihreille tärkeä ja pitkäkestoinen tavoite

ylisuurten kampanjakulujen leikkaaminen

ylisuuriin kampanjoihin halusimme kiinnittää huomiota siksi että puolueiden on yhä vaikeampi saada ehdokkaita kun samalla edellytetään yhä suurempaa henkilökohtaista kampanjarahoitusta

yksittäisen ehdokkaan raportointivelvollisuuteen on kampanjan budjetoinnin sekä kampanjan toteutuneiden kulujen osalta tulossa uusia vaatimuksia jotka myötäilevät euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen grecon suomen vaalirahoituksesta tekemiä suosituksia

näillä uusilla määräyksillä vältetään tulevaisuudessa se riski että joku tai jotkut tahot pyrkisivät ostamaan itselleen sopivan eduskunnan tai pyrkisivät vaalirahoituksen keinoin manipuloimaan eduskunnan kokoonpanoa tai tulevaa hallituspohjaa

greco piti ongelmallisena myös sitä että vaalirahoitusta ovat tähän saakka valvoneet poliittiseen päätöksentekojärjestelmään kuuluva oikeusministeriö ja puolueiden jäsenistä koostuvat kuntien keskusvaalilautakunnat

arvoisa puhemies

seuraava askel vaalirahoituksessa on puoluerahoituksen tekeminen läpinäkyvämmäksi

vaikka nyt esitetty uudistuskokonaisuus ei vieläkään tee vaalirahoituksesta alastonta ei laki enää ole sellainen bikinilaki joka jättää olennaisen piiloon

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan itsekin tunnustaa tyytyväisyyteni näiden sosiaalietuuksien indeksiin sitomiseen mitä monen alhaisen sosiaalietuuden osalta tehtiin tässä budjetissa

mutta sitten oikeastaan haluaisin valtiovarojen kunta ja terveysjaoston jäsenenä myös puuttua tähän päihdeäitien asiaan josta täällä kyselytunnillakin viime viikolla keskusteltiin

meillä jaostossa on tosiaan nyt herännyt huoli siitä millä ihmeellä me takaamme sen että nämä budjetissa osoitetut varat todellakin päätyvät siihen tarkoitukseen mihin niitä toivotaan osoitettavan

arvoisa puhemies

kiitos ministerille oikein hyvästä yleiskatsauksesta oikeusministeriön toimialaan

onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin ohjeistaa kirjeellä ministeriöstä kuntia ja ikään kuin toivoa että nämä rahat päätyisivät ensikotipaikkoihin ja päihdeäitien kuntoutukseen

itselläni olisi ollut kaksi kysymystä

mikä on ministerin arvio siitä miten tämän uuden vankeuslain soveltaminen on sujunut

luin juuri kelan perhepiirissä tutkimusta jossa todettiin vanha viisaus miten syrjäytyminen alkaa jo sieltä hyvin varhaisesta vaiheesta elämää ja nyt puhutaan todella sellaisesta ihmisryhmästä joka tarvitsisi tätä erityistä tukea ja varmistusta sille että rahat päätyvät juuri siihen mihin niitä tarvitaan

budjettikirjassa todetaan että se on yksi oikeusministeriön painotusalue

kreikan lainan myöntämisestä ei ole miellyttävää päättää mutta jos jäsenmaat kieltäytyisivät näistä talkoista seuraus voisi olla kreikan ajaminen hallitsemattomaan taloudelliseen tilaan ja kriisin leviäminen jolloin koko euroalueen vakaus olisi uhattuna

kannatan siis lainan myöntämistä koska olemme osa eurooppalaista rahaliittoa ja kriisi vaikuttaisi pahentuessaan suomeenkin

valtiovarainvaliokunnassa kuultavina olleet asiantuntijat ovat olleet yksimielisiä siitä että riski lainaan osallistumisesta on pienempi kuin riskit kreikan maksukyvyttömyyden seurauksista

kuten mietinnössä todetaan kyse ei ole vain kreikan pelastamisesta vaan koko euroalueen vakaudesta ja uuden euroopan laajuisen pahimmillaan ehkä jopa maailmanlaajuisen laman torjumisesta

jatkossa on huolehdittava että myös finanssisektori velvoitetaan ottamaan vastuuta rahoitusmarkkinoiden vakaudesta kuten myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan

vihreidenkin ryhmäpuheenvuorossa esitettiin pankkiveroa ja rahoitusmarkkinaveroa joilla voitaisiin hillitä valuuttakeinottelua ja spekulatiivista osake ja johdannaiskauppaa

sdp on päätynyt vastustamaan kreikan tukipakettia

se on hyvin hämmentävää eikä vastaa käsitystäni vastuuntuntoisesta eurooppalaisesta vasemmistopuolueesta jolla on varsin vahvat kansainväliset perinteet ja joka on ollut mukana viemässä suomea yhteisvaluuttaan

minunkin mielestäni markkinoita on säädeltävä mutta kreikan ja euroopan vakaus tarvitsee apua nyt ei vasta pitkäkestoisen soutamisen ja huopaamisen ja isojen neuvotteluprosessien jälkeen

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että osana viime viikonlopun vakautuspakettia sovittiin että selvitetään globaalin transaktioveron käyttöönottomahdollisuudet

juuri tässä tilanteessa tarvitsemme kuitenkin nopeaa reagointikykyä euroalueen vakauden pelastamiseksi mutta tulevaisuuden kannalta on myös toki pakko ryhtyä aktiivisiin toimiin euroopan unionin talouspolitiikan parempaan koordinaatioon ja markkinoiden valvontaan

päätämme tällä viikolla hallituskauden kauaskantoisimmasta ratkaisusta

olemme päättämässä energiaratkaisusta jonka vaikutukset ulottuvat ilmastosta ympäristöstä ja turvallisuudesta työllisyyteen huoltovarmuuteen nousevien vientialojen tulevaisuudennäkymiin ja koko suomen hyvinvointiin

arvoisa puhemies

en halua sitoa suomea ydinvoiman kaltaiseen riskienergiaan joka vahvistaa maamme riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta osaamisesta työvoimasta ja polttoaineesta ja joka keskittää voimakkaasti kotimaista sähköntuotantoa

tämän päivän keskustelun aikana on mielestäni tullut selväksi että eduskunnassa istuu vain yksi puolue joka yksimielisesti vastustaa lisäydinvoiman rakentamista vihreät

toivonkin kaikkien niiden edustajien jotka ovat vihreiden kanssa samaa mieltä keskittyvän yhteisen tavoitteemme puolesta argumentointiin eli ydinvoimalupien kaatamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

voimme valita tuemmeko uusien teollisuudenalojen ja työpaikkojen syntymistä ja päästötöntä energiaa vai teemmekö suomesta eurooppalaisen ydinsähkön säteilevien jätteiden kaatopaikan

tämä on mahdollista tehostamalla sähkönkäyttöä teollisuudessa palveluissa ja kodeissa ohjaamalla verotuksen ja tukien keinoin ihmisiä pois sähkölämmityksestä tasaamalla kulutushuippuja ja panostamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä ennen kaikkea uusiutuvaan energiaan kuten tuulivoimaan ja bioenergiaan